kannatettava esitys

aivan lyhyesti täältä paikaltani haluan itse kanssa todeta että ensinnäkin hyvässä yhteistyössä tuolla liikenne ja viestintävaliokunnassa on tätä hallituksen lakiesitystä käsitelty ja täytyy sanoa että liikenne ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja alatalo esitteli oikeastaan tässä omassa puheenvuorossaan just ne kipukohdat jotka siellä valiokuntakäsittelyssä erittäin laajassa ja kattavassa sellaisessa tulivat esille

kun kuuntelee ihmisiltä palautetta turuilla ja toreilla näitä hankalia ihmiskohtaloita joita jokaisen luvun taakse kätkeytyy herää suuri ihmetys siitä että hallituksen toimenpiteet ovat tätä luokkaa

tällä halutaan selkeyttää määräaikaisiin työsopimuksiin liittyvää lainsäädäntöä ja keskeinen uudistus on lisätä työntekijöille annettavia tietoja joilla voidaan arvioida määräaikaisuuden perustetta ja työsuhteen kestoa ja tätä kautta parantaa vuokratyöntekijöiden asemaa

me tosissaan huomasimme hallituksen esityksessä tässä substanssivaliokunnassa nämä kaksi selkeää epäkohtaa

tämä esitys ei sisällä mitään sellaista mikä hankaloittaisi työllistämistä tai mitään muutakaan mikä olisi työmarkkinoiden kannalta ongelmallista

olennaista on se että vuokratyöntekijä voi uudistuksen myötä jatkossa paremmin arvioida onko määräaikaisen vuokratyösopimuksen solmimiselle laissa tarkoitetut perusteet ja toisaalta myös määräaikaisen työsuhteen kestoa on uudistuksen myötä helpompi arvioida

muutimme ihan asiantuntijakuulemisten perusteella nämä kaksi kohtaa nyt kun tätä omaa mietintöä käsittelimme ja niillä muutoksilla valiokunta puolsi ihan yksituumaisesti muutoin tämän lakiehdotuksen hyväksymistä

valtio on siirtänyt kunnille vastuuta työllisyyskustannuksista ja työllistämisestä niin että työttömyyden kunnille aiheuttamat menot nousevat nopeasti ja alkavat olla miljardin euron luokkaa vuositasolla

lähtökohtana eri työmuotoja arvioitaessa ja niihin vaikuttavan lainsäädännön kehittämisessä on se yleisesti tunnustettu periaate että määräaikaisen työsopimuksen tekemisen perusteiden sekä perusperiaatteiden tulee eri työsuhdemuodoissa olla yhteneväiset

minä haluan itse myös korostaa että laajempaa keskustelua käytiin valiokuntatyössä myös todellakin tästä että jatkossa on tarpeen selvittää miten näihin tahallisiin liikennevakuutusmaksujen laiminlyöntitapauksiin voitaisiin puuttua nykyistä tehokkaammin

myös naapurimaissa kuitenkin on ihan hyviä esimerkkejä siitä että ei niin sanotusti toisen kukkarolla ja toisen maksamisilla mennä jatkossakin eteenpäin

kaiken kaikkiaan kyseinen lakiesitys on ollut käsittelyssä meillä työelämä ja tasa arvovaliokunnassa ja on tärkeä parannus koskien vuokratyöntekijöiden asemaa jatkossa

eilen koulutusvälikysymyskeskustelussa kävi ilmi että hallituksen tapa uudistaa on leikata rahat minimiin ja alkaa sitten joskus myöhemmin miettiä miten rakenteita voisi muokata

hyvät kollegat

on täysin kestämätön tämä tilanne että lain kirjain tulee estämään lapsen ja vanhempien perusoikeuksia

kysyin ministeri lindströmiltä kesäkuussa kirjallisella kysymyksellä aikooko hallitus sitoutua riittäviin työllisyysmäärärahoihin onko sillä edes ajatusta tehdä sitä

tässä lakialoitteessa on myös otettu huomioon sellaiset poikkeustapaukset joissa esitetty menettely aiheuttaisi ongelmia

omasta mielestäni ilotulitteet ovat kyllä hengenvaarallisia alaikäisten ja uskallan väittää että myös varttuneemmankin väen keskuudessa varsinkin kun siellä sitten aina joskus on myös tämä kuningas alkoholi mukana näissä kuvioissa

ministerin vastauksesta puuttui kokonaan pieninkin yritys vastata ensinnäkin siihen kysymykseen ehkä siksi että ministeri on myöhemmin myöntänyt että häneltä on viety työkalut asioiden hoidosta

tästä helposti herää myös se kysymys miten varmistetaan yhtenäiset käytännöt sitten koko maassa

kaikesta tästä kiertelystä ja kaartelusta on kuitenkin helppo päätellä että hallitus ajaa työvoimapalveluja alas kovalla kädellä eikä työllistämiseen edes haluta loppupeleissä panostaa

kyllösen mainitsemaa asennetta jos jotain

jokainen ilotulitteesta vammautunut tai sokeutunut ihminen on liikaa ja lisäksi nämä kuormittavat osaltaan myös aika vahvasti terveydenhuoltoa

toivon myös sitä samaa mitä moni täällä salissa on toivonut tämän keskustelun aikana että lakivaliokunta suhtautuu aloitteeseen sille kuuluvalla arvolla ja mahdollisesti antaisi myös työelämä ja tasa arvovaliokunnan lausua tästä aiheesta oman kantansa

minä haluan siteerata tähän loppuun edustaja filatovia koska hän päätti oman puheenvuoronsa mielestäni erittäin hyvällä tavalla hyvällä ajatuksella

aktiivinen sosiaalipolitiikka maksaa

arvoisa herra puhemies

itse kuulun myös ympäristövaliokuntaan ja ympäristövaliokunta oli lausuntovaliokuntana tässä esityksessä ja siksi ihan muutama sananen

tämä sopimus on tärkeä koska vieraslajit voivat syrjäyttää olemassa olevassa vesistössä alkuperäiset lajit ja johtaa luonnon epätasapainoon ja myös suuriin taloudellisiin menetyksiin

se että nämä tänään täälläkin mainitut laitteistot eivät toimi ja toisena sitten se että tämäkin yleissopimus tuo taas tullessaan merenkululle lisää kustannuksia

mietintövaliokunnassa liikenne ja viestintävaliokunnassa me kuitenkin pidimme ensiarvoisen tärkeänä että suomi hyväksyy tämän yleissopimuksen jotta suomi voi olla mukana sitten jatkossa kehittämässä tätä sopimusta edelleen ja tietysti myös olla korjaamassa niitä epäkohtia joita tämä sopimus pitää sisällään

sen takia pitää olla pöydissä ja sopimuksissa tietystikin mukana

minä itse koen tärkeimpänä sen että me seuraamme tätä teknologian toimivuutta vai pitäisiköhän sanoa että toimimattomuutta ja suomen tulee aktiivisesti osallistua sitten muun muassa imon piirissä tehtävään työhön tämän varmistamiseksi

arvoisa herra puhemies

sitten mitä tulee näihin merenkulun kustannuksiin yleisesti tämäkin esitys tuo suomalaiselle merenkululle ja vientiteollisuudelle kustannuksia niin kuin ovat tehneet monet monet esitykset ja sopimukset ja lait

hallituksen esitys puuttuu tilakoon kasvun ja muiden ajankohtaisten tilanteiden muokkaamaan todellisuuteen maatiloilla

minä en todellakaan nyt tarkoita pelkästään tämän vaalikauden aikaa elikkä vajaan vuoden aikaa vaan yleisesti ottaen jo useampia vuosia ja jossain vaiheessa tässä talossa tietysti pitäisi myös perehtyä ja pysähtyä miettimään aidosti sitä kuinka paljon tämä kaikki tulee vaikuttamaan jatkossa alan kannattavuuteen ja työllisyyskehitykseen

heiltä on tullut varsin laajasti viestiä siitä että on hankalaa ja byrokraattista kutsua eläinlääkäri paikalle rutiinitoimenpiteitä varten ja valitettavasti on myös kuultu että pahimmillaan joku toimenpide on jopa saatettu jättää sitten suorittamatta tästä kyseisestä syystä

on muistettava että pääsääntöisesti suomalaisilla maatiloilla osaaminen ja eläinten hyvinvoinnin ylläpito ovat erittäin korkealla tasolla ja tähän voimme myös suomessa luottaa

sitten tämä hallituksen esitys että eläinlääkärillä olisi nykyistä laajempi oikeus luovuttaa lääkkeitä eläinlääkintähuoltolaissa määriteltyihin eläinten terveydenhuolto ohjelmiin liittyneille eläinten omistajille tai haltijoille on varsin kannatettava ja tämä oikeus koskisi myös tiettyjä mikrobilääkkeitä

mutta kun kuitenkin lukee tätä hallituksen esitystä en tiedä olenko lukenut liian tarkkaan vai minkä väristen silmälasien takaa niin muutamia kysymyksiä kuitenkin nousee pintaan

onko tässä olemassa riski niin kutsuttujen mikrobilääkeresistenttien bakteerien lisääntymiselle kenties suomessa

nythän tilanne on meillä eurooppaan verrattuna erityisen korkea

siirretäänkö tässä liikaa eläinlääkärin toimivaltaa osittain tuottajille ja riittääkö tuottajan osaaminen sen arvioimiseen milloin mikrobilääke esimerkiksi on paikallaan

minä haluan korostaa sitä niin kuin tässä omassa puheenvuorossani jo sanoin että suomalaisilla maatiloilla osaaminen ja eläinten hyvinvoinnin ylläpito on erittäin korkealla tasolla mutta toisaalta kun kuulun kyseiseen substanssivaliokuntaan joka lähtee tätä lakiesitystä käsittelemään niin näihinkin kysymyksiin sitten tulee niitä vastauksia

idea nojasi kutsuliikenteen ideaan eli matkustajia noudettaisiin tarpeen mukaan

tiedostan varsin hyvin että tämä asia kuuluu varsinaisesti ministeri vehviläiselle mutta edellä kuvattu on äärimmäisen tärkeä maaseudun ihmisten liikkumisen kannalta

tästä koloveden kansallispuiston laajennuksesta käytiin viime viikolla varsin värikäs keskustelu täällä salissa ja tähän viime viikon keskusteluun liittyen haluan todeta jotta kansallispuistojen kohdalla on hyvä muistaa että jokainen puisto on oma tapauksensa ja jokaisesta säädetään oma lakinsa

tästä nimittäin viime viikolla oli hiukan epätietoisuutta tässä salikeskustelun aikana

siinä mielessä nämä yksittäiset päätökset esimerkiksi metsästyksestä josta ensimmäisessä käsittelyssä varsin paljon puhuttiin yhden puiston kohdalla eivät merkitse sitä että käytännöt muuttuvat jotenkin automaattisesti muiden puistojen suhteen

kysymykseni koskee lisäaineita

kansallispuistohankkeiden tulevaisuuden kannalta koen äärimmäisen tärkeäksi sen että huomioidaan tarkasti alueiden näkökulmat ja kuullaan tarkasti ne viestit joita eri alueilta näissä asioissa tulee

kumpula natrin kysymykseen ruokapolitiikan lähetekeskustelussa että olette valmis pistämään selvitykseen mitä suomessa voitaisiin tehdä lisäaineille

kyseinen käsittelyssä oleva lakiesitys on varsin kannatettava ja useamman kerran eri yhteyksissä salissa jo paljon meitä puhuttanut tässä syksyn aikana

eniten nimittäin mietityttää ja ihmetyttää tässä hallituksen toisen lisätalousarvioesityksen kohdalla hallituksen tekemä politiikka tai tekemätön politiikka maamme työttömiä kohtaan

jopa on kuultu oppositiostakin positiivista palautetta kyseisestä lakiesityksestä hyvä niin

uusien kansallispuistohankkeiden kannalta on ensisijaisen tärkeää että alueen ihmiset ovat laajasti hankkeiden takana ja koen että jos lainsäätäjä ottaa tarpeettoman jyrkkiä kantoja saattaa se jopa vaikeuttaa uusien kansallispuistojen syntymistä ja aiheuttaa paikallisten ihmisten vastustusta ja se tuskin on meidän kenenkään toive tässä salissa varsinkin kun tiedämme että nyttenkin näitä kansallispuistohankkeita ministeriöissä selvitellään

työllisyyspanostukset puuttuvat siis tyystin tästä esityksestä

nyt tässä kohdin tiedustelisinkin onko tämä selvitystyö lähtenyt jollain tavalla käyntiin koska varsin monesti myös itse törmään kansalaiskeskusteluissa tähän aiheeseen

sdplle riittävien ennalta ehkäisevien palvelujen järjestäminen on oikeudenmukaisuuskysymys

vaikka asetuksen tärkein lähtökohta on turvallisuuden parantaminen voi sen taustalla havaita myös valitettavasti varsin selkeitä taloudellisia vaikuttimia

puolue on tehnyt pitkän päivätyön sosiaalihuoltolain päivittämiseksi ja nyt tuo työ alkaa kantaa hedelmää tässä nykyisessä hallituksessa

haluan myös muistella vanhoja tässä salissa sen verran että edellinen hallitus satsasi varsin usein lisäbudjettien yhteydessä juuri työllisyyden hoitoon ja eli sitä kautta siinä ajassa kun työttömiä tuli maahan koko ajan lisää

eri alueilta koko tästä valtakunnasta on tullut viestiä joko rahojen loppumisesta kokonaan tai jatkojen toteuttamisen mahdottomuudesta ilman lisärahaa

ministeri huovisen myönnettyä salon sairaalalle poikkeusluvan muodossa jatkoaikaa synnytysosaston kanssa olemme tulleet huomaamaan asiaan liittyvän taloudellisen todellisuuden

ihmiset haluavat kotipalveluja ja muita matalan kynnyksen palveluja sekä omatyöntekijän jolle samoja asioita ei tarvitse selittää yhä uudestaan ja uudestaan

ihmettelen eivätkö nämä viestit ole todellakaan tulleet maamme hallitukselle tai työministerille saatikka valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajalle kallille koska hän totesi alussa omassa esittelypuheenvuorossaan että rahat saattavat loppua

jouduin tänä kesänä soittamaan elämäni toista kertaa hätäkeskukseen ja täytyy sanoa että olin vähintäänkin yllättynyt siitä että pitkähkö puhelinkeskustelu käytiin potilaan voinnin sijaan siitä sijaitseeko itselleni varsin tuttu kohde todellakin ilmoittamassani osoitteessa vai ei

päivystysasetuksen myötä synnytysosaston ylläpidon kustannukset ampaisivat pysyvästi astetta paria korkeammalle tasolle

mitä tulee rahoitukseen juuri ennalta ehkäisevien sosiaalipuolen rahojen kohdalla korostuu miten kunta voi heikossa taloustilanteessa lyhytnäköisellä leikkaamisella säästää itselleen valtavia ongelmia ja kustannuksia lähitulevaisuuteen

vaikka välikysymys koskeekin lähinnä poliisin palveluita välikysymyksen esittäjät nostavat esille myös hätäkeskusuudistuksen joka on kohdannut paljon osin perusteltuakin kritiikkiä

on toki olemassa myös positiivisia esimerkkejä kunnista kuten raisio imatra ja rauma jotka ovat olleet ennalta ehkäisevissä toimissa edelläkävijöinä ja tulokset ovat olleet selkeitä ja varsin vakuuttavia

mielestäni hallituksen pitäisi myös nämä pointit tietää

itse luotan edelleen siihen että jossain vaiheessa tulee taas se aika kun meistä suurinta osaa tarvitaan työelämässä työkuntoisina ja tämä ei yksinkertaisesti ole mahdollista tällä tämmöisellä passivoivalla linjalla johon nyt ollaan pitkälti menossa

arviointiryhmän mukaan hätäkeskuksen sijainnilla ei ole merkitystä ilmoituksen vastaanoton siihen liittyvän paikallistuntemuksen ja muiden hätäkeskuspalvelujen antamisen kannalta

miten te ministeri räsänen olette kokenut hätäkeskusuudistuksen ja millaista palautetta te olette saaneet siitä ministeriöönne ihmisten arjesta

herää kysymys onko meillä jatkossa enää koko aluesairaalaa mikä on asetuksen perimmäinen tarkoitus se mitä tässäkin ollaan paljon debatissa ja puheenvuoroissa jo puhuttu

toivoa sopii että oppositio yhteistyössä eri järjestöjen kanssa saa kesäaikaankin sellaisen paineen aikaiseksi että syksyllä hallitus ei yksinkertaisesti kehtaa olla toimimatta

viime vaalikaudella selvitettiin pitkään erilaisia toimenpiteitä ja nyt on niiden toteuttamisen aika enkä mitenkään halua minimoida viime hallituskaudella jo tehtyjä esityksiä ja lakeja joita edustaja kalmari ansiokkaasti tässä kävi lävitse

koen että kysymys ei sinänsä ole kuntien tehtävien lisäämisestä vaan lähinnä olemassa olevien resurssien kohdentamisesta nykyistä järkevämmällä tavalla

salon kannalta asetuksen vaatimukset ovat olleet hankalia niellä koska meillä on toimivuutensa osoittanut yksikkö jossa synnyttäjän riskit arvioidaan aikaisessa vaiheessa

hallitus on lähtenyt toteuttamaan monia uudistuksia joilla harmaata taloutta saadaan suitsittua

käsittelyssä oleva hallituksen esitys suuntautuu rakennusalalle joka on harmaan talouden kannalta keskeinen muttei tietysti ollenkaan ainut ala valitettavasti

tällä esityksellä parannetaan tilaajan edellytyksiä huolehtia siitä että työntekijöillä on pakollinen tapaturmavakuutus eli tätä kautta ollaan osaltaan tuomassa ulkomailta tulevien työntekijöiden oikeuksia samalle tasolle kuin suomalaistenkin työntekijöiden

onko hallituksella valmiutta ottaa päivystysasetus uuteen harkintaan niin että paikallisesti olisi enemmän päätösvaltaa sen soveltamisessa jatkossa

rahan lisäksi sosiaalihuoltolaissa on ennen kaikkea kyse siitä kuinka ennakoivalla ja perheitä tukevalla työllä voidaan auttaa ja ehkäistä inhimillistä kärsimystä sekä tukea vanhempia vaikeissa elämäntilanteissa

tämä on ehdottomasti kaikkien työntekijöiden etu ja hallituksen esitys viekin myös konkreettisella tavalla työntekijöiden tasa arvoa näin ollen eteenpäin

nykyisessä eduskunnassa nykyisissä hallituspuolueiden kansanedustajissa ministereissä on useita jotka tekivät vaalitöitä luvaten purkaa vallassa ollessaan päivystysasetuksen tuoman epäoikeudenmukaisuuden